kummalta tuntuu se miten ensin arvonlisäveroa alennettiin ja ensi heinäkuussa sitä sitten korotetaan

ikääntyvän ihmisen elämään liittyviä hintoja on korotettu roimasti

tämän vuoden alussa esimerkiksi poliklinikkamaksuja nostettiin kotihoidon ja laitoshoidon maksuja on korotettu ja monissa kunnissa myös kunnallisvero on noussut

tästä syystä me sosialidemokraatit esitimme lapsilisän korottamisen lisäksi toimeentulotuen lapsen perusosan korottamista jolloin tuki olisi kohdentunut kaikille ei vain suurperheille

kun hallitus sitoi päivähoitomaksut ja muut sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut indeksiin myös lapsilisien indeksiin sitominen olisi tullut tehdä samassa yhteydessä

kun yliopistouudistusta säädettiin hallitus vakuutteli että työntekijöiden edut turvataan ja että uusi laki ei merkitse maakuntayliopistojen alasajoa

vaikeavammaisille on tulossa henkilökohtainen avustaja ensi syksystä lähtien

annettu lakiesitys pystyy kuitenkin vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin heikosti koska hallitus on selkeästi alimitoittanut lain toimeenpanoon tarvittavat määrärahat

herääkin kysymys hallitukselle miksi maakuntayliopistojen taloudelliseen ahdinkoon ei ole tulossa helpotusta vaikka sen suuntaisia puheenvuoroja on kuultu silloin kun yliopistoväki on vedonnut hallitukseen ja eduskuntaan

vanhustenhoidon huono tila on ollut esillä koko kuluneen vuoden ajan

aivan lopuksi totean että lisäbudjetin panostukset koulutukseen ovat koko skaalalla erittäin vaatimattomia vaikka täällä tänäänkin hallituspuolueiden edustajat ovat yrittäneet selitellä asiaa toiseksi

hoitotarpeen arviointi ei kuitenkaan tarkoita että apua olisi tulossa vaikka sen tarve havaittaisiinkin

jos kuntien mahdollisuuksia palvelun järjestämiseen ei taata riittävien valtionosuuksien muodossa hoivatakuusta ei ole lohdutukseksi niille jotka sinnittelevät yksin kotona ilman apua tai joiden omaiset tai läheiset uupuvat hoitotyöhön jonka järjestämisestä vastuu on kunnalla

nuorisotyöttömyyteen on yritetty vastata koulutuksella mikä sinänsä on hyvä asia mutta panostukset ovat riittämättömiä

omaishoidon kehittäminen on myös jätetty retuperälle

kuntien vähäisten taloudellisten resurssien vuoksi oppilaitosten terveydellisten olojen valvontaa tai ennalta ehkäisevää terveystyötä ei pystytä hoitamaan

opiskelijoiden olisi saatava terveyspalveluita opiskelupaikkakunnallaan riippumatta siitä mikä on heidän kotipaikkakuntansa

tilanne kaipaisi pikaista korjaamista yksinkertaisesti kunnille lisää määrärahoja palvelujen järjestämiseen

tähän asti kaikki näyttää olevan hyvin

arvoisa puhemies

edustaja

edustaja tulossa

vahasalolle

varmasti voimme olla eri mieltä siitä mikä on sopivan suuruinen summa millä milloinkin toimenpiteitä tehdään mutta käytännössä tilanne vaan näyttää siltä että kysyntä näille toimenpiteille on liian suurta ja rahat eivät tällä hetkellä yhtäkkisesti kohdennettuina tule riittämään tule auttamaan nuoria

siksi onkin hyvä että on olemassa muita toimenpiteitä kuten äsken mainitsemanne ja lisäksi uusi nuorisolaki joka on tulossa voimaan

sillä saadaan myös hyvin autettua nuoria muilla tavoin

arvoisa puhemies

ensinnäkin tietenkin täytyy kiittää ministeri gustafssonia hyvästä budjettiesityksestä

tässä on jo moneen kertaan todettu että perusopetuksen ryhmäkokoihin varattu raha on jälleen suurempi kuin edellisenä vuonna ja edelleen sillä saralla on meillä paljon tehtävää

lisäksi homekoulujen korjausrahaa kasvatetaan ja se jos mikä on meillä iso ongelma suomenmaassa vaikka keskusta tässä tietenkin vähättelee tätäkin summaa mutta meidän täytyy ottaa se ilolla vastaan sillä terveellinen oppimisympäristö ja työskentely ympäristö kuuluu kaikille lapsille

kysyisin vielä sitä onko tässä budjetissa huomioitu opettajien täydennyskoulutusta ja millä laajuudella millä tasolla ja toisekseen onko varattu lisää lääkäreiden koulutukseen

arvoisa puhemies

kun valtiontalouden pyörien pyörintä saadaan kiihtymään ja kasvukäyrät nousuun saadaan samalla taitettua valtion velkaantuminen kasvun kun oletetaan luovan uusia työpaikkoja ja niitä me todella tarvitsemme

kaikkia hallituksen toimia leimaa oikeudenmukaisuus

edellisen hallituksen tekemä kategorinen lapsilisien leikkaus ei ollut meidän sosialidemokraattien mieleen ja siksi onkin erittäin hyvä että uuden hallituksen ohjelmaan sisältyy lapsivähennyksen toteuttaminen verotuksessa

tämä tulee kompensoimaan lapsilisäleikkauksen aiheuttamaa menetystä

pieni ja keskituloiset käyttävät kaiken saamansa rahan elämiseen eli kulutukseen ja ostovoiman pienikin kasvattaminen on omiaan vauhdittamaan talouden rattaiden pyörimistä

arvoisa puhemies

maakunnassamme on paljon pieniä ja keskisuuria matkailualan yrityksiä jotka työllistävät etenkin kesäkausina paljon palvelualan ammattilaisia

toisten yritysten käyttämät palvelut ovat näille matkailuyrittäjille elintärkeitä ja siksi on paikallaan kehua sitä että hallitus on huomannut tehneensä virheen ja on nyt valmis korjaamaan sen

uutena ajatuksena hallitusohjelmassa on erillisen rakennuttajayhtiön perustaminen jonka tarkoituksena on olla rakennuttajana kunnille sellaisissa hankkeissa joissa huonokuntoisia kiinteistöjä korjataan tai korvataan uudisrakennuksilla

viitostien peruskorjauksen jatkaminen mikkelistä juvalle odottaa tekijäänsä ja pienempiä tiehankkeita on joka puolella maakuntaa valmiina aloitukseen

sote uudistuksella on kaikkien eduskuntapuolueiden tuki ja sen toteuttaminen oikeudenmukaisella tavalla varmistaa kansalaisille laadukkaat palvelut joka puolella suomea

samalla tavalla on hallituksessa yhteisesti ja yksimielisesti päätetty osana rakennepoliittista pakettia että jatkamme oppivelvollisuutta kaikkien nuorten osalta yhdellä vuodella

pelkällä peruskoulun todistuksella ei näinä päivinä enää tahdo töitä saada ja siksi on otettava kaikki keinot käyttöön jotta jokaisella työikäisellä olisi ammatti

arvoisa puhemies

yli puolet suomen energiasta on tuonnin varassa

kestävä energiapaletti on mielestämme rakennettava niin että kaikki kolme asiaa energiansäästö riippumattomuus fossiilisista energialähteistä ja uusiutuvan energian lisääminen toteutetaan rinnakkain

hallituksen strategiapaperissa on hyviä avauksia mutta se sisältää myös ongelmallisia kohtia

ilmastonmuutoksen torjuminen ei onnistu jos kansalaisten käyttäytymistä ei saada muuttumaan ja jos energiaa ei aleta säästää nykyistä tehokkaammin

tältä osin selonteon anti on vähäinen kun siinä ohimennen todetaan että kansalaisille taataan ajantasaisen tiedon saaminen ja ilmasto ja energianeuvonnan ja koulutuksen järjestämiseen varataan riittävät resurssit

toisaalla taas luvataan nostaa kuluttajien tietotasoa vaikuttaa asenteisiin ja tuottaa vertailutietoa ja työkaluja hankintapäätösten pohjaksi

tärkeää on pitää huolta siitä että ilmastopolitiikan lasku ei jää tavallisten palkansaajien ja kuluttajien maksettavaksi

konservatiiveille on tärkeää taata teollisuudelle ilmaisia päästöoikeuksia vasemmisto painottaa globaalia sopimista ja vihreät sanktiointijärjestelmää

arvoisa puhemies

puheet ja teot on saatava yhdenmukaisiksi

arvoisa puhemies

reilut kolme vuotta sitten kun tätä hallitusta tehtiin ei kyllä voinut kuvitella että olemme sivistysvaliokunnassakin näitten asioitten äärellä

se on erittäin valitettavaa

on hyvä että valtiovarainvaliokunta otti meidän harvinaisen kriittisen lausuntomme hyvin huomioon omassa mietinnössään

olen myös huolissani minkä muutama kollega otti esiin tästä perusopetuksen uudesta leikkauksesta ja odotan myöskin kuulevani vakuutuksen siitä että se todellakin tullaan korjaamaan heti vuoden alussa

kiitoksena täytyy tietenkin sanoa että tässä vaikeassa tilanteessa on kuitenkin pystytty antamaan rahaa lisää lastentarhanopettajien ja sosiaalityöntekijöiden koulutukseen

heistä molemmista on huutava pula

arvoisa puhemies

tänään on kuultu ja puhuttu paljon tuottavuusohjelmasta ja siitä haluan myös minä ilmaista huoleni ja paheksuntani että tämä tuottavuusohjelma tällä kertaa ja tällä hetkellä on enemmänkin henkilöstön irtisanomisohjelma kuin varsinaisen tehokkuuden tai tuottavuuden ohjelma

haluaisinkin kyllä vielä kertaalleen ministeriltäkin kuulla sen millä tavalla tulemme ensi vuonna turvaamaan avien toiminnan

meillä itä suomessa avia uhkaavat ensi vuoden alusta lomautukset yt neuvottelut usealle hengelle ja mielestäni se ei kyllä ole hyvää työnantajapolitiikkaa valtion taholta

toinen asia kuntatalous

ylipäänsäkin kuntatalous ja sen ongelmat ovat meidän kaikkien tiedossamme mutta ulkoistaminen tuntuu olevan nyt liian monessa kunnassa se ratkaisu ja se keppihevonen millä koetetaan näistä talousongelmista päästä eteenpäin

toivoisin että ministeri ottaisi jotakin kantaa myös siihen millä tavalla tästä ulkoistamisen vimmasta ja mantrasta päästäisiin eroon ja päästäisiin siihen että sitä ei käytettäisi ainoana oikeana totuutena silloin kun yritetään järjestää kuntalaisille palveluita

kannatan

arvoisa puhemies

kannatan

kannatan

kannatan

kannatan

kannatan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

koska ilta on ehtinyt jo näin pitkälle niin haluan vain todeta sen että tämä menettely kaiken kaikkiaan tässä hallituksen yksimielisessä päätöksessä on ollut ala arvoinen ja olisin toivonut tietenkin myös niin kuin muukin oppositio tänä iltana on usean tunnin ajan toivonut sitä että olisimme saaneet vastauksen siihen millä tavalla hallitus tässä asiassa on edennyt muutamien tuntien ja päivien aikana mutta sitä vastausta ei ilmeisestikään vielä ole tullut

tässä salissa on tänä iltana enää ainoastaan viisi edustajaa läsnä ja sen takia haluankin siirtää varsinaisen asiaa koskevan puheenvuoroni huomisiltaan

tässä olisi ollut montakin asiaa mihin olisin voinut vastata ja kommentoida mutta muistaessani nyt vaan totean sen ettei sdp eikä puheenjohtaja urpilainen ole vaatinut saati kannattanut yleislakkoa

näin juuri näin juuri ja joskus olisi hyvä myös porvarileirissä todeta se että on tehty virheitä on tehty vääriä ratkaisuja ja jopa vääriä päätöksiä niin kuin tässä hallituksessa yksimielisesti on tehty väärä päätös

mitä tulee siihen että me olisimme olleet taikka puheenjohtajamme olisi ollut kannattamassa saati vaatimassa yleislakkoa niin se ei ole totta se ei ole totta arvoisa ed

ukkolalle on pakko todeta että olen ollut talossa koko päivän ja ikävä kyllä olen joutunut kuuntelemaan koko tämän keskustelun ja osittain myös katselemaan sitä omassa työhuoneessani

arvoisa puhemies

kysymykseni koskee myöskin historiallista yliopistolakia yliopistouudistusta

olemme reilun vuoden päivät nyt saaneet seurata mitä sillä todellakin on tarkoitettu ja omassa maakunnassani etelä savossa savonlinnan okl on nyt kokemassa saman kuin mikä tapahtui kainuussa hieman aikaisemmin

kysynkin nyt ministeriltä millä tavalla hallitus on ensi vuoden budjetissa varustautunut savonlinnan okln pelastamiseen ennen kuin sille tehdään rakenteellisia toimenpiteitä seuraavaa hallituskautta ajatellen

arvoisa puhemies

tässä salissa on aikaisemminkin ja juuri äsken kannettu huolta taiteen edistämiskeskuksesta ja tilannehan on nyt sitten se minkä meidän sivistysvaliokunta lausunnossaan otti huomioon ja myös valtiovarainvaliokunta toteaa mietinnössään että ytt on käyty ja toimipisteitä on lakkautettu muun muassa hämeenlinnassa ja mikkelissä

nyt tietenkin kannamme huolta siitä kuinka tullaan turvaamaan että todellakin sitten taidetta voi tehdä myöskin näillä alueilla ilman että siellä on minkäänlaista toimipistettä tai henkilökuntaa

valtiovarainvaliokunta pitää tärkeänä että taiteen edistämiskeskuksen rahoitus vakiintuu sellaiselle tasolle että se pystyy suoriutumaan sille kuuluvista tehtävistä

tämä on hyvä tavoite mutta ohjataanko tätä jollakin tavalla ja miten tämä tullaan sitten varmistamaan että näin myös jatkossa käy

haluan myös kiittää näistä lainauskorvauksista jotka ovat edelleenkin tietenkin alemmalla tasolla kuin muissa pohjoismaissa mutta pikkuhiljaa